se neljäs keino eli verojen korottaminen on tietysti hallituksen ja eduskunnan keinovalikoimassa mutta veroasteen nostaminen kuitenkin söisi edelleen kilpailukykyämme ja siirtäisi talouden käännettä eteenpäin

kiitän myöskin osaltani oppositiota rakentavista ehdotuksista

arvoisa puhemies

perustuslaki velvoittaa että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön

erityisesti testauksessa sertifioinneissa ja standardeissa meillä on paljon tekemistä ja ne aiheuttavat moninkertaisia tai ainakin kaksinkertaisia kustannuksia

kaksituhattayhdeksän vuolla ja ben wicky mihin toimiin hallitus nyt aikoo ryhtyä siinä että me pääsemme edes matalan kasvun uralle

minä juha sipilä vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

keskustan eduskuntaryhmä on esittänyt uuden kasvun rahastoa tukemaan näitä nousevia uusia aloja vihreää taloutta icttä ja suomen teollisuuden pohjan säilyttämistä